nyt kun ollaan luomassa strategiaa jolla pääsemme tästä lamatilanteesta ulos niin on äärimmäisen tärkeätä että talouskasvussa aletaan panostaa niihin mahdollisuuksiin mitä suomessa on

hallituksen tekemä viisas päätös laajakaistaverkon rakentamisesta tähän maahan on erittäin kannatettava ja esimerkki siitä että se panostaa tulevaisuuteen vahvasti eikä katso menneisyyteen

arvoisa herra puhemies

ikäväkseni olen kuitenkin huomannut että laajakaistahankkeen eteneminen maakunnissa ei ole edennyt niin kuin olisi ollut toivottua

nimittäin kun haja asutusalueen kunnissa on pyydetty operaattoreilta tarjouksia laajakaistaverkon rakentamiseksi yhtään tarjousta ei ole saatu

näin on käynyt muun muassa kotikunnassani ilomantsissa mutta emme ole tämän asian tiimoilta jääneet murheeseen pyörimään vaan olemme aktiivisesti hakemassa keinoa vaikka perustamalla itse osuuskunnan jonka kautta lähdemme sitä asiaa viemään eteenpäin

jos halutaan esimerkiksi etätyötä tässä maassa tehdä se tarkoittaa käytännössä sitä että nopeat laajakaistaverkot pitää olla jo rakennettu ja toimivat yhteydet ovat sitten saatavissa kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta

hyvin moni suomalainen tänä päivänä haluaa asua esimerkiksi kesäasunnollaan mutta siinä on sitten taas toinen ongelma

rakennusviranomaisilta ympäristöministeriön ohjeistuksen takia on äärimmäisen vaikea saada käyttötarkoituksen muutoslupaa elikkä muutettua kesäasuntoa ympärivuotisesti asuttavaksi

se että nyt esillä on hallituksen esitys jossa käsitellään euroopan rahoitus ja vakausvälinettä koskevaa puitesopimusta ja sen hyväksymistä suomen eduskunnassa voisi helposti mennä läpi niin sanotusti läpihuutojuttuna normaalina lakina

se nopeus jolla langattomilla laajakaistoilla tänä päivänä operoidaan on niin vaatimaton että esimerkiksi tehokkaalle yritystoiminnalle ei ole minkään näköisiä mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että tähän maaseutupoliittiseen selontekoon on saatu kaikki ne merkittävät kannanotot ja näistä kannanotoista käy selkeästi ilmi että kaikki tulevaisuuden uudet kasvumahdollisuudet ovat suomalaisessa maaseutuympäristössä

kotikunnastani tiedän muutaman tapauksen joissa yrityksen laajeneminen oli pelkästään laajakaistasta kiinni koska sen yritysmuodon toimivuuden kannalta ihan ratkaisevan tärkeää oli sen alan tietolähteisiin pääsy

mutta kun seurasin työhuoneessani tätä keskustelua näytöltä ja kuuntelin puheenvuoroja ja ennen kaikkea valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes mannisen erinomaisen hyvää analyyttista puheenvuoroa väkisin nousi mieleen ajatuksia jotka pitää sanoa tästä puhujapöntöstä eduskunnan pöytäkirjaan

meillä on puu meillä on yleensä biomassa pellon tuotteet sitten meillä on kaivannaispuolen rikkaudet sitten meillä on puhdas vesi pohjavesi meillä on maaperä

etätyö haja asutusalueella on tänä päivänä jo mahdollista mutta myös tulevaisuudessa sen pitää olla se brändi johon suomi panostaa

hyvin moni suomalainen haluaa kaupungissa asumisen sijasta asua maaseutumaisissa olosuhteissa

onko hyvä ja vasta kun piru sanoo yksi minun piti niinpä yksi arvoisa herra puhemies

on erittäin selvää että kun talvella maa jäätyy ja taas sulaa monia kertoja talven aikana niin se lisää pintavaluntaa ja nimenomaan vesiliukoisen fosforin liukenemista vesistöihin

mutta kysyn arvoisalta maa ja metsätalousministeriltä että kun nyt maataloudessa euroopan unionin rahastokausi on vaihtumassa niin miten te näette tämän tilanteen kun on puhuttu siitä että suomalaisen maatalouden menestymismahdollisuudet ovat tulevaisuudessa euroopan unionin maatalouspolitiikan muuttuessa kohtuullisen heikot

suomi on suuri maa ja hyvin monella kotiseutu on tällä hetkellä valitettavasti hyvin kaukana mutta nämä laajakaistayhteydet ja uusi it teknologia periaatteessa mahdollistavat välimatkojen hävittämisen

käyty keskustelu hankintaselonteosta mielestäni osoittaa selkeästi sen että hankintalain selonteko tulee oikealla hetkellä

on ollut erittäin paheksuttavaa mielestäni se että kun talousvaliokunnassa on käynyt tätä samaa asiaa koskien muissa yhteyksissä asiantuntijoita kuultavana heiltä ei ole saanut minkäännäköisiä tarkkoja tilastotietoja vaikka niitä on pyydetty

uusi it teknologia mahdollistaa myös terveydenhuoltopuolella valtavia edistysaskeleita

on tärkeää myös se arvoisa puhemies että jatketaan perinnettä siinä mielessä että hankintalain toteutumista seurataan koko ajan ja tarvittaessa eduskunnalle annetaan tietoa lisää esimerkiksi erikoisvaliokunnan kautta

mikä on teidän näkemyksenne

tämän takia on aivan välttämätöntä että jatkamme määrätietoisesti laajakaistastrategian toteuttamista ja luomme suomeen nopeat laajakaistaverkot jotta pystymme sosiaali ja terveydenhuoltopuolella rakentamaan nykyaikaisia hienoja välineitä joilla pystymme alentamaan kustannuksia

siellä kaukana vesistöistä kivennäismailla pienten perheiden parin tai yhden tai kahden ihmisen talouksista tulevat jätevesimäärät ja fosforit ja typet ovat aivan olemattomia kun samaan aikaan itämerellä purjehtii valtavia aluksia jotka laskevat suoraan raakana jätevedet itämereen ilman minkäänlaista puhdistusta

tämä ajankohtaiskeskustelu ulkopolitiikasta sattuu erittäin osuvaan aikaan

pahimmillaan finanssivalvonnan asiantuntijalta yksi pahainen paperi jossa ovat ne samat yleiset viittaukset ilman mitään tarkkoja tietoja miten tämä asia todella on euroopan rahoitusmarkkinoilla

tilanne rajoillamme kuten monessa puheenvuorossa tässä keskustelun aikana olemme kuulleet on muuttunut olennaisesti

mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota siihen jatkossa että tehdään tämä hilma hankintajärjestelmä erilaisille yrityksille tutuksi

esimerkkinä voi mainita vaikka erilaisten ihmisistä otettujen kuvien tulkinnan esimerkiksi yliopistollisessa sairaalassa

luulisi nykyisenä tietokoneaikana jolloin pystytään laskemaan mitä moninaisimpia asioita tietokoneella hetkessä onnistuvan edes tämä asia mutta ei näköjään onnistu

olisin kysynyt ministeriltä onko olemassa tutkimusta jolla on todella selvitetty mitkä ovat näiden jatkuvasti lisääntyneiden sateiden ja lämmenneiden talvien talven ja kesän vaihtelun sulamisen ja jäätymisen vaikutukset vesiliukoisen fosforin päästöihin vesistöihin

ajattelin kysyä ulkoministeriltä että kun te olette kuitenkin tavannut venäjän ulkoministeri lavrovin ja käynyt hänen kanssaan hyviä keskusteluja ja samoin tasavallan presidentti on pitänyt erittäin hyvää yhteyttä sinne ja meillä on valtiojohdon puolelta kaikki asiat siinä mielessä hyvässä kunnossa niin miten usein näissä keskusteluissa sivutaan sitä tosiasiaa että venäjä on kuitenkin meidän tärkeä kauppakumppanimme

miten työ ja elinkeinoministeriön osalta te arvoisa ministeri aiotte toimia tässä asiassa kun tämä hilma hankintajärjestelmä yllätys yllätys on tänä päivänä lähes tuikituntematon suurimmalle osalle yrityksiä

monella ei ole mahdollista käydä esimerkiksi kalliin lääkärin luona hoitoa saamassa mutta kun saadaan kuvat synnytettyä esimerkiksi kotiterveyskeskuksessa ne voidaan sitten tietoverkkoja pitkin lähettää tulkittaviksi vaikka sinne yliopistolliseen sairaalaan

onko tästä tutkimusta vai ollaanko tässä mututiedon tasolla

voi sanoa että edustaja touko aallon puheenvuoron jälkeen voi vain ihmetellä tuota vihreän liiton talouspoliittista linjaa

pannaan sellainen hirttonaru kaulaan että pakko on ruveta menemään siihen liittovaltiojärjestelmään kun muuta vaihtoehtoa ei sitten enää ole käytettävissä

heidän linjansa näköjään perustuu järjettömälle velanotolle ja mitä tulee teidän puheenjohtajanne ville niinistön linjauksiin aikanaan kun kreikan pankkitukia maksettiin niin silloin tuntui teidän puheenjohtajastanne että otetaan velkaa ja maksetaan kyllä euroopan valtioita pitää tukea

tämän takia laajakaistaverkon luominen koko maahan ja it teknologian mahdollisimman hyvä hyödyntäminen ovat myös aivan tasa arvokysymys että jokaiselle ihmiselle tulevaisuudessa pystytään luomaan hyvät terveydenhuoltopalvelut

meillä lasketaan miljoonia kuutioita sitä itseään suoraan itämereen rantakaupungeista laivoista ja sitten maaseudun ihmiset pannaan tämän kaiken pelleilyn maksumiehiksi

liityimme silloin aikanaan euroon liian heikoin perustein joista ensimmäinen oli tavaton kiire päästä euroopan koviin ytimiin

jos haluamme tähän maahan lisääntyvää yritystoimintaa niitä pieniä yrityksiä joita välttämättä tarvitaan menossa olevan laman torjunnan onnistumiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi on aivan välttämätöntä että tämä uusi it teknologia mahdollistuu koko maassa

eihän siinä ole päätä eikä häntää että otetaan velkaa nostetaan korkoja

kommentoin sitä vain sen verran että näin pienellä valtiolla esimerkiksi saksaan verrattuna koviin ytimiin meneminen euroopan unionissa on eräänlaista itsepetosta

nyt kun euroopan unionissa on menossa uuden rakennerahastokauden suunnittelu kiivaimmillaan oletteko omalta osaltanne ollut vaikuttamassa siihen että tulevalla rahastokaudella olisi mahdollista käyttää rakennerahastoja näiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen entistä paremmin

mielestäni pitäisi toimia rehdisti antaa ihmisille oikeusapua maaseudulla ja tehdä hommansa kunnolla niin kuin he sen osaavat

pieni maa joutuu pitämään omistaan tiukasti kiinni eikä lähteä leikkimään isoa poikaa tuolla maailman turuilla

toinen isompi asia euroon menemisen murheissa oli se että euroon päästettiin sellaisia maita kuten kreikka joiden taloustilannetta jopa vääristeltiin euroon pääsemiseksi

nyt ollaan sitten tässä tilanteessa jossa joudumme olemaan mahdollisesti takausvastuussa näiden holtittomien asioiden takia

totta kai se verottomuus olisi paras mutta kyllä se vain sillä keinoin tässä maailmassa on että jos kuntataloudet ovat kunnossa niin silloin sitä kuntatuloveroprosenttia voidaan jopa vaikka laskea mutta jos kunnat vedetään oikein tiukkaan hirttosilmukkaan valtion takia niin se johtaa kyllä siihen että kuntatuloveroprosenttia nostetaan ja siitä nimenomaan kärsii se pieni asukas siellä kunnassa

päivä kesäkuuta ja tämä puitesopimus tavallaan silloin ei vielä tullut meitä sitovaksi mutta olimme siinä jo täysin osallisina ja peräytymistietä ei enää ollut

nyt sitten tämä sopimus tulee voimaan jos eduskunta hallituksen esityksen hyväksyy

sitten euroopan vakausväline tulee voimaan jos viisi euromaata hyväksyy sen ja ne edustavat kahta kolmasosaa tämän vakausrahaston pääomasta

sitten jos joku euromaa jonain päivänä lähitulevaisuudessa toteaa että nyt pitää tätä euroopan vakaus ja rahoitusvälinettä käyttää ja ottaa sieltä lainaa talouden vakauttamiseksi kyseinen maa onneksi joutuu siitä tavattoman kovalle talouden hevoskuurille

aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes manninen hyvin kuvasi tämä maa joutuu alistumaan äärimmäisen tarkkaan muiden jäsenmaiden tarkkailuun

mutta kyllä tässä näitä itsenäisyyden riman tiputuksia on näköjään tämän asian tiimoilta tapahtunut jo ennenkin joten ei kai tuossa yksi enää lisää tee mitään

on hyvä että tämä kaivoslaki saatiin nyt hyvään kunniakkaaseen päätökseen totta kai monien vaiheiden jälkeen ja voi sanoa että valiokunnassa oli myös sellaisia tapahtumia että ne olivat aika mielenkiintoisia

käsittelyssä oleva hallituksen toimenpidekertomus perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta on mielestäni erinomainen tilaisuus lausua suomen oikeudellisesta tilanteesta tänä päivänä

onneksi tässä on myös takaportti olemassa että se yksi henkilö johtokunnassa suomea edustava henkilö voi todella huomattuaan että kupla on jättimäinen silloin vielä vetää hätäjarrua ja todeta että suomi ei halua tähän osallistua

mutta kiinnittäisin arvoisa rouva puhemies huomiota siihen että suomessa on valtavan paljon kallioperässä rikkauksia ja aivan totta kaikki toimijat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat ulkomaisia toimijoita

tässä tulee taas ikävä pääministeri matti vanhasen yli vuosi sitten tekemää esitystä eurooppalaisten pankkien stressitestistä

kun suomalaiset valtionomisteiset yhtiöt rautaruukki ja outokumpu vetäytyivät kaivostoiminnasta aikanaan niin tämä kenttä jäi vapaaksi ulkomaisille toimijoille

ensinnäkin perustuslakivaliokunnan mietinnössä aivan oikein mainitaan todellisena suurena ongelmana suomalaisten ihmisten oikeusturvan kannalta oikeudenkäyntien viivästyminen

paasion hyvään puheenvuoroon haluaisin kuitenkin sanoa sen verran että kun henkilö asuu kerrostalossa omistaen asunto osakkeen niin hyvänen aika jos vesiputki paukahtaa sehän on kiinteistönomistajan vastuulla

toivoisin että tässä päästäisiin eteenpäin nyt määrätietoisesti ja äkkiä ja kysynkin ministeri pekkariselta miten nopealla aikataululla pystytään tässä maassa laittamaan sellainen systeemi pystyyn jolla voitaisiin rahoittaa ja edesauttaa suomalaisia kaivosyhtiöitä nousemaan niin että nämä kaivosrikkaudet jäisivät suomen kansan hyväksi

on erittäin kyseenalaista koko suomalaisen oikeusjärjestelmän kannalta että meillä oikeudenkäynnit viivästyvät ja ihmisoikeustuomioistuimesta tulee langettavia tuomioita mutta asialle ei kuitenkaan tehdä mitään

vain henkilökohtaisen irtaimiston vakuuttamisen kauttahan tulee tietysti sitten nämä vastuut ja jos vakuutusmaksu nousee niin se on toinen tarina mutta ei sen putken hajoaminen

ei voi oikeusjärjestelmä vaipua näin alas että ihmisen perusoikeuksia poljetaan aivan vastoin perustuslain nimenomaisia määräyksiä ja ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita

markku uusipaavalniemi puheenvuorossaan sanoi

jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa

voi sanoa että jos tälle tasolle oikeudenkäyttö suomessa menee se johtaa sanotaanko henkisesti hieman vähemmän stressiä kestävien ihmisten romahtamiseen jos esimerkiksi syytetään vaikka nyt väkivaltarikoksesta ja kymmenen vuotta riippuu niin sanotusti löyhässä hirressä asian tiimoilta ja sitten saakin vapauttavan tuomion ja on syyttömänä joutunut tätä häpeää kantamaan vuosikymmenen

lopuksi arvoisa puhemies on tässä kuitenkin hyvääkin se että euroopassa on aloitettu joissakin valtioissa kuten kreikassa rankat talouden vakauttamistoimenpiteet mitä pidän erittäin hyvänä

ihan viimeisenä tässä on sekin hyvä asia että tuleepahan yksi myytti alasammutuksi tästä eteenpäin lähiviikkoina lähikuukausina

nimittäin jos joku euroopan valtio pyytää tältä rahoitus ja vakausvälineeltä lainaa se tarkoittaa että eduskunta joutuu kokoontumaan kesätaukonsa aikana

on valtavasti tapauksia tiedän kymmeniä kymmeniä tapauksia omien tuttavieni keskuudessa joissa ympäristöluvat ovat venyneet vuosia ja vuosia ja viranomainen ei ole korvaansa lotkauttanut pyynnöille että asiaa käsiteltäisiin

ensinnäkin suomi on lähettänyt sinne isaf operaatioon sotilaita ja he sitten aikanaan kotiutuvat sieltä sen mukaan mitä on sovittu

mielestäni tämä afganistanin tilanne on jo mennyt sille tasolle että se ei ole enää mikään pieni kriisi vaan tilanne lähentelee hyvin jo sotatilannetta monilta osilta

tiedän tapauksen keski suomesta jossa turpeennosto oikeuksia koskevan ympäristöluvan käsittely on kestänyt jo yli kymmenen vuotta ja kuulemma lähivuosina asia käsitellään